sinänsä erityisopetuksen tarpeet kyllä ja varsinkin nämä kirjavat käytännöt kunnissa on tiedostettu ja aivan lähiviikkoina eduskuntaan ollaan tuomassa uusi erityisopetuslaki missä pyritään nyt sitten ennen kaikkea yhdenmukaistamaan näitä käytäntöjä joita kunnissa on erityisopetuksen

se että nämä suurten kaupunkien lukiot menestyvät hyvin näissä vertailuissa johtuu luonnollisesti siitä että lukiot voivat valita oppilaansa toisin kuin peruskoulut ja monesti kaupungin valot sitten vetävät hyvillä keskiarvoilla sisään hyvin motivoituneita opiskelijoita ja usein silloin myös tulokset näissä ylioppilaskirjoituksissa ovat varsin hyvät

nimenomaan perusopetuksella ja esiopetuksella on erittäin tärkeä rooli siinä että kaikki lapset saavat riittävät tiedot taidot valmiudet ja sellaisen itsetunnon ja motivaation että he pystyvät jatkamaan perusopetuksen jälkeen opintojaan ja työllistymään ja elättämään itsensä omalla työllään

jo tällä hetkellä kuntien hallinnon osalta on mahdollista jonkin verran delegoida tätä päätösvaltaa alueille mutta ei välttämättä riittävästi ja sen johdosta juuri tuota kuntalakia myös halutaan tässä vaiheessa uudistaa

mutta se tärkeä selkänoja jonka voimin tätä lakia on valmisteltu on tullut nimenomaan yliopistoyhteisöistä ja näistä toiveista joita siellä on esitetty

emä kysymys on loppuunkäsitelty

siitä seuraa osalta

tuo oma työryhmäni vielä tällä hetkellä hioo näitä lopullisia esityksiään enkä vielä luonnollisestikaan niihin ole ottanut kantaa kun niitä ei vielä edes ole luovutettu lopullisessa muodossaan

on aivan selvää että yliopistot nykyisen muotoisina valtion tilivirastoina eivät vastaa enää siihen tarpeeseen mitä tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisessä on

olisi erittäin tärkeää että puolueet aktiivisesti osallistuisivat tähän kuntalain uudistustyöhön koska se on meidän kaikkien suuri intressi ja myös huolikin miten saamme varmistettua sen että asukkaat voisivat nykyistä enemmän vaikuttaa oman kulmakuntansa asioihin ja toisaalta voisivat vaikuttaa myös niihin tapoihin miten palveluita järjestetään miten eri asuinalueita kehitetään

olennaista on tietysti että arviointia tehdään monipuolisista lähtökohdista ja siinä analysoidaan hyvin laajasti muun muassa se kuinka monia oppiaineita on kirjoitettu ja myös sitä miltä lähtötasolta on lähdetty lukioon

mutta yliopistot ovat menossa yhä enemmän nyt tähän että pienten oppiainekohtaisten sisäänottojen sijasta ollaan tekemässä laajempia kandiohjelmia jotta sisäänotot ovat laajempia

yksi merkittävimmistä hankkeista on ollut ryhmäkokoihin suunnattu rahoitus jota nyt kolmannen kerran kuntiin jaettiin sen varmistamiseksi että opettajilla olisi riittävästi aikaa oppilaille

samoinhan ylioppilaskirjoituksia on itse asiassa kehitetty jo pitkään nimenomaan korkeakoulujen toiveista mutta olen hiukan pettynyt siihen että korkeakoulut eivät ole hyödyntäneet kuitenkaan ylioppilaskirjoitusten tuloksia

arvoisa puhemies

toinen merkittävä hanke on ollut koulujen kerhotoiminnan elvyttäminen

tarkoitus on että kuntalaki tältä osin olisi hyvin mahdollistava mutta tällä hetkellä se ei ehkä riittävässä määrin juuri tämäntyyppisiä toimia aina suo

ennen arvoiset puheet ja jossa jos aivan suoraan tähän kysymykseen valmistelusta vastaan niin tässä todella tätä lakia valmisteli työryhmä jossa oli mukana suomen akatemian edustus opetusministeriön edustus kolme yliopistoa ja yksi sektoritutkimuslaitos ja työryhmän tehtävänä oli tehdä esityksensä suoraan lainsäädännön muotoon ja se valmistui kuluvan vuoden tammikuussa

tavoitteena on se että jokaisella lapsella varallisuuteen katsomatta olisi mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen ja koulun yhteydessä on näitä kerhoja hyvä iltapäivisin pitää

tämä on erittäin hyvä kysymys käydä läpi koska näistä lukukausimaksuista on varmasti nyt aivan vääränlaista käsitystä

eli kyllä se että tähän suuntaan mennään että ylioppilaskirjoitusten pohjalta jo otettaisiin nykyistä isompi erä opiskelijoita on mielestäni perusteltu ja tervetullut askel

kiitos hallintovaliokunnan puheenjohtajalle mietinnön esittelystä ja mietinnön laatineelle hallintovaliokunnalle ja kaikille lausunnon antaneille valiokunnille tästä laajasta kuulemistyöstä mikä on kevään mittaan tehty tähän aluehallinnon uudistukseen liittyvän selonteon valmistelun eduskuntakäsittelyssä

juuri sen vuoksi että tästä on taitettu peistä jo useampia vuosia pitäisikö lukukausimaksuja periä eta alueen ulkopuolisilta nyt mahdollistetaan viisivuotinen kokeilu tietyissä maisteriohjelmissa jotka ovat vieraskielisiä ja se mitkä ne ovat tullaan opetusministeriön ja yliopistojen kanssa yhteistyössä käymään läpi

sen jälkeen luonnos oli lausuntokierroksella ja siitä pidettiin kuulemistilaisuus ja se sai kyllä varsin myönteisen vastaanoton tuolloin

arvoisa puhemies

ne määritellään opetusministeriön asetuksella eli tämä tulee olemaan kuitenkin melko pienimuotoinen kokeilu mutta se on tarpeellinen sen vuoksi että voimme arvioida sen pohjalta tuloksia tuleeko tätä jatkaa ja mihin suuntaan

mutta se on aivan totta että nyt tämän vuoden aikana kun esitys on eduskunnassa ollut julkisuudessa on käyty tästä hyvin paljon keskustelua ja mielestäni siinä on näkynyt juuri se huoli että varmistetaanhan tässä jatkossakin se että tutkijoiden työpanos kohdistuu tutkimukseen mihin se on tarkoitettu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä voimassa olevassa paras laissa on todellakin säädetty niin että kuntien yhdistyessä uuden kunnan työntekijöille tulee viiden vuoden irtisanomissuoja ja hallitusohjelmassa on sovittu että tuossa voimaan tulevassa rakennelaissa tuo suoja säilyy ennallaan

se on asiakkaalle usein myös se kaikkein mukavin tapa asioida jos pystymme automatisoimaan julkisia palveluita sitä kautta niin kuin esimerkiksi verokortin osalta tänä päivänä on

meillä on kyllä kansainvälisesti vertailtuna se onni että suomessa oppimistulokset eri koulujen välillä ovat maailmanlaajuisesti kaikkein pienimmät ja kansainvälisissä vertailuissa herätämme juuri sillä huomiota

yksi merkittävimmistä tekijöistä suomalaisen koulutuksen hyvän laadun takana on meidän hyvät opettajat ja ennen kaikkea se että vanhemmat voivat luottaa siihen että omassa lähikoulussa saa hyvää opetusta

arvoisa puhemies

tältä osin luonnollisesti on aika lyhyt aikajänne vielä käydä kattavaa arviointia siitä kuinka laajasti on onnistuttu mutta hallitus omassa selonteossaan arvioi kaiken kaikkiaan että pääosin tähän mennessä ollaan saavutettu jo hyvin niitä tavoitteita joita uudistukselle asetettiin ja myös hallintovaliokunta on omassa mietinnössään yhtynyt tähän arvioon

valtion henkilöstöpolitiikan yleisenä linjana on kyllä se että meillä on tavoitteena saada enemmänkin liikkuvuutta nimenomaan valtionhallinnon tehtävien ja yksityisen sektorin välille

yliopistot voivat itse sen kehittää mutta se voi olla aivan senkin tyyppinen että yliopiston hallitus päättää että lukukausimaksua ei peritä tietyiltä opiskelijoilta

meillä vanhemmat voivat luottaa siihen että lähtipä lapsi siihen omaan lähikouluun tai vähän kauemmas niin aina koulussa on laadukas opetus tarjolla

siksi on tärkeää että niukkojenkin taloudellisten resurssien aikana painotetaan nimenomaan perusopetuksen merkitystä ja varmistetaan se että asuinpaikasta riippumatta kaikki lapset saisivat mahdollisimman hyvän opetuksen

mutta samaan aikaan nyt kun ollaan vahvistamassa sähköistä asiointia ja eri viranomaiset ovat vähentämässä omaa toimipisteverkkoaan koska käyntiasiointi on vähentynyt huomattavasti ja tulee vähentymään on tärkeää että varmistamme sen että myös niille asiakkaille joilla ei ole mahdollisuutta asioida sähköisesti tai joiden asiat ovat niin monimutkaisia että he tarvitsevat henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa on palveluita tarjolla

mutta tällainen todella edellytetään tämän kokeilun yhteydessä

sen että opettajilla olisi riittävästi aikaa oppilaalle että meillä toimisi kouluterveydenhuolto josta juuri asetus tämän vuoden alusta annettiin ja pyrittiin parantamaan myös näitä mahdollisuuksia että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus harrastustoimintaan ja myös sen että jokaisen lapsen olisi kaikkina päivinä mukava tulla kouluun

mutta on ihan totta että tuon opetushallituksen vertailun perusteella näyttää siltä että on riskinä että eriytyminen alkaa jatkossa kasvaa ja tiedämme että kuntakentässä eriytymistä on jo tapahtunut

meillä ei ole johtaville viranhaltijoille yleistä karenssia siinä että ei voisi siirtyä valtion sektorilta toisiin tehtäviin

mutta meillä on mahdollista tapauskohtaisesti sopia maksimissaan vuoden mittaisesta ajasta niin sanotusta karenssista mikäli henkilö työskentelee sellaisissa tehtävissä että hän käsittelee valtionsalaisuuksia tai joitain yrityssalaisuuksia omassa työssään

lähtökohtana on ollut se että tällä hallituskaudella ei tehtäisi nyt suuria muutoksia aluehallintoon joka on vastikään käynyt varsin laajan myllerryksen läpi mutta varmasti on odotettavissa että seuraavalla hallituskaudella on tarpeita tehdä myös uudistuksia aluehallintopuoleen

se oli suurin syy miksi halutaan ajoittaa nyt vuodenvaihteeseen tämäkin uudistus koska tällä hetkellähän yliopistotyönantaja ja henkilöstöjärjestöt käyvät parhaillaan neuvotteluja uudesta tilanteesta ja uusista työsuhteen ehdoista ja on perusteltua että tämä kysymys on nyt myös samanaikaisesti esillä ja kaikki yhtä aikaa siirtyvät vuoden alusta yliopistojensa palkkalistoille

juuri siihen tähtää tuo hallituksen asiakaspalveluhanke missä pyritään kokoamaan kaikki keskeiset valtion viranomaistoimijat saman katon alle siten että siellä on saatavilla henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa sähköisten palveluiden kautta ja toisaalta sieltä voidaan ottaa etäyhteys myös asianomaiseen viranomaiseen jos asia on niin monimutkainen

tämän parantamiseksi muun muassa kaikkiin suomen peruskouluihin on nyt saatavilla kiva koulu ohjelma jolla pyritään vähentämään koulukiusaamista ja poistamaan se kokonaan ja varmistamaan se että jokaisen lapsen on joka päivä mukava tulla kouluun oppimaan ja toimimaan kavereiden kanssa

en usko että siihen löytyy kovinkaan helposti valmiutta vaan ennen kaikkea haluamme lähteä siitä näkökulmasta että eri alueilla kuntapäättäjät pohtisivat oman kuntansa tilannetta ja tulevaisuutta sitä voisivatko he voimat yhdistämällä naapurikuntien kanssa olla enemmän ja tästähän kaupunkiseuduilla on kyse

suomessa erityisesti on pantu painoa sille että meillähän lainsäädäntö lähtee siitä että viranhaltijoiden salassapitovelvollisuus sinänsä säilyy vaikka työnantaja vaihtuisikin ja siihen liittyy myös tietojen

meillä ei tällaisia valtakunnallisia kriteerejä ole aikaisemmin ollut ja tarkoitus on että nämä tarjoaisivat kunnan päättäjille muun muassa käyttökelpoisen kehittämisen ja arvioinnin työkalun

arvoisa puhemies

kyllä te edustaja kiviniemi aivan hyvin sen tiedätte

meillä suomessa kunnilla on poikkeuksellisen vahva itsehallinto mihin kuuluu oma kaavoitusoikeus verotusoikeus ja siitä aiheutuu väistämättä kaupunkiseuduilla missä kaikki kunnat ovat samaa talousaluetta mutta siellä on erillisiä verotusalueita myös epätervettä kilpailua ja osaoptimointia joka ei aina johda siihen että seutua suunniteltaisiin kokonaisuuden kannalta mahdollisimman hyvin siten että maankäyttö asuminen liikenne yhdyskuntarakenne asuinalueet ja työpaikka alueet suunniteltaisiin kokonaisuuden kannalta mahdollisimman hyvin samoin kuin palveluverkko

meillä kuntalaisten ja kansalaisten vaalikelpoisuuden rajoittaminen on äärimmäisen herkkä kysymys eikä sitä kovin helposti pitäisi lähteä rajoittamaan

yksi niistä on tuo uudistuksessa omaksuttu ohjausjärjestelmä joka on osoittautunut pääosin toimivaksi kuten puheenjohtajakin täällä totesi mutta toisaalta on todettu että kyllä tuo aluehallintoviranomaisten ohjausmallin keventäminen ja yksinkertaistaminen on kuitenkin jossain määrin tarpeellista

toistan vielä sen että lukukausimaksut eivät ole tulossa kaikille eta alueen ulkopuolisille opiskelijoille vaan kyseessä ovat muutamat kokeiluluontoiset vieraskieliset maisteriohjelmat eli taso kandidaatista maisteriksi

ja näinhän meillä myös on menetelty eli kunnallisvaaleissa pääsääntöisesti kaikki ovat vaalikelpoisia elleivät ole sitten aivan korkeassa virassa kyseisessä kunnassa ja esittelemässä asioita tai el leivät ole valtion virkamiehiä jotka valvovat kyseisen kunnan asioita silloin eivät voi olla ehdokkaana mutta muutoin valtuustoon luonnollisestikin kaikki ovat vaalikelpoisia

työryhmä jonka tehtävänä oli pohtia tulevaisuuden peruskoulun perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa jätti muutama viikko sitten oman esityksensä ja nämä päämäärät ovat kyllä nähdäkseni työryhmän esityksessä varsin hyvin esillä

sen sijaan tähän hallintoon liittyen olennaisinta yliopistojen autonomian kannalta on luonnollisesti se että yliopistoyhteisö itse yliopistokollegio valitsee sen hallituksen jatkossakin eli myös nämä ulkopuoliset jäsenet

tuossa uudistetussa ohjausmallissa ohjausasiakirjoja tulisivat olemaan nyt jatkossa aluehallintovirastoille ja ely keskuksille yhteiset hallituskaudeksi laadittavat strategia asiakirjat ja niihin pohjautuvat virastokohtaiset tulossopimukset

siinä on taito ja taideaineitten osuutta vahvistettu ja valinnaisuutta lisätty

sen johdosta olisi hyvä että kaupunkiseuduilla myös selvitettäisiin paremmin sitä mitä etuja yhdistymisestä voisi koko alueen kehitykselle olla

kunnanhallituksen osalta on tällä hetkellä säädetty niin että enemmistö kunnanhallituksen jäsenistä ei voi olla kunnan omia työntekijöitä tai kunnan mää räysvallassa olevan yhteisön työntekijöitä ja tuossa kuntalain uudistuksessa varmasti arvioidaan myös tätä kysymystä

mutta merkittävä rakenteellinen kysymys on tietysti se minkä verran on kaikille yhteisiä pakollisia tunteja ja kuinka paljon siellä aidosti voidaan sitten valita oman mielenkiinnon mukaisesti näiden eri taito ja taideaineiden välillä

nyt tuo työryhmäesitys on parhaillaan lausuntokierroksella elokuun loppuun saakka ja sen jälkeen hallitus alkaa valmistella jatkotoimia tämän pohjalta

todellakin meillä tälläkin hetkellä on mahdollisuus tapauskohtaisesti sopia maksimissaan vuoden mittaisesta karenssista mikäli kyse on tämäntyyppisestä tehtävästä mutta se arvioidaan aina tapauskohtaisesti erikseen

niillä alueilla missä nuori ikäluokka on vähenemässä ja missä väestön määrä on vähäinen on ilman muuta suositeltavaa että kaikki koulutuksen järjestäjät pyrkivät kokoamaan voimiaan ja yhdistämään muun muassa opetusresursseja hyödyntämään samaa tekniikkaa ja opettajia

mutta yliopistoyhteisö itse valitsee ulkopuoliset jäsenet ja olettaisin että he tulevat olemaan hyvin lähellä yliopistoyhteisöä olevia osaajia yritysmaailmasta yhteiskuntasuhteiltaan tai kansainvälisiltä suhteiltaan sellaisia henkilöitä joista on hyötyä yliopiston hallinnolle

tuo työryhmän esityshän edellyttäisi myös perusopetuslakiin tehtäviä muutoksia ja valtioneuvoston asetus tuntijaosta on tarkoitus antaa ensi keväänä mutta nyt tällä hetkellä työryhmäesitys on lausuntokierroksella ja oletan että tästä tulee hyvin laaja ja aktiivinen keskustelu

koska monialaisten aluehallintoviranomaisten vahvuus on yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääntyminen hallinnonalojen rajat ylittävän yhteistyön ja yhteisten tavoitteiden kautta hallituksen tavoitteena on toimintojen kokoamisen jatkaminen edelleen näihin viranomaisiin

kuitenkin koska tällaisia tapauksia jatkossa saattaa tulla enemmän olemme valtion työmarkkinalaitoksen kanssa sopineet siitä että analysoimme nyt tarkemmin tätä tilannetta ja myös näitä tarpeita eli sitä onko meillä tässä suhteessa joitain ohjeistuksen tarkistuksen tarpeita yleisemminkin

suomen tulevaisuus voi jatkossakin pohjautua vain vahvaan osaamiseen ja ensiarvoisen tärkeä lähtökohta hallituksen näkökulmasta on se että jatkossakin kaikilla suomalaisilla omaan varallisuuteen katsomatta on mahdollisuus opiskella niin pitkälle kuin omaa halua ja taipumuksia riittää

arvoisa puhemies

mutta jos tällaisia tulkintaongelmia nyt on näiden alueiden rajauksesta niin on varmasti syytä käydä valviran kanssa tätä keskustelua läpi ja näitä lain tulkintoja

arvoisa puhemies

hallitusohjelmassa on linjattu että tällä hallituskaudella käynnistetään eta alueen ulkopuolisille opiskelijoille lukukausimaksukokeilu ja tämä on nyt uuden yliopistolain mukaan mahdollista siis eta alueen ulkopuolisille opiskelijoille

näiden ensimmäisten vuosien kokemusten pohjalta hallitus tuossa omassa selonteossaan katsoi että olisi paikallaan siirtää sivistystoimen ely keskuksissa nyt hoidetut tehtävät aluehallintovirastoille

iso kuntakoko sinänsä ei ole itseisarvo mutta näyttää hyvin perusteellisten selvitysten ja tarkastelujen pohjalta siltä että kyllä se kunnan väestömäärä yleensä tarkoittaa myös sitä että kun väestöä on enemmän siellä on myös enemmän silloin elinkeinoja siellä on enemmän omia verotuloja on kykyä järjestää asukkaille ne tarpeelliset palvelut

myös hallintovaliokunta katsoi omassa mietinnössään että tuo siirto olisi tarkoituksenmukainen ja huomautti siitä että tehtävien resursointiin tulee kiinnittää tässä huomiota

videos

hallituksen tavoitteena on antaa siirron toteuttamisen edellyttämä hallituksen esitys eduskunnalle tämän vuoden syksyllä niin että tuo siirto voisi tulla voimaan ensi vuoden alusta lukien

usein puhutaan juuri sosiaali ja terveydenhuollon palveluista mutta jos väestömäärä on kovin pieni kunnalla on vaikeuksia järjestää jopa laadukas opetus

tuo väärinkäsitys ja keskustelu liittyy juuri tuohon koulutusviennin mahdollisuuksia pohtineeseen raporttiin ja tuon työryhmän esitykseen siitä että seuraavalla hallituskaudella on syytä tätä kysymystä myös käsitellä

eli kyllä aina se kunnan koko kuitenkin parantaa mahdollisuuksia turvata asukkaille mahdollisimman laadukkaat peruspalvelut ja se on yksi kunnallisen itsehallinnon tärkeä piirre että kunta ei olisi pelkästään riippuvainen valtionosuuksista vaan että kunnalla olisi myös sitä omaa verotulopohjaa joka toisi itsenäisyyttä ja liikkumavaraa

useat valiokunnat mukaan lukien hallintovaliokunta esittivät omassa mietinnössään ja lausunnoissaan huolensa aluehallintoviranomaisten resurssien riittävyydestä

näiden oppiaineiden osuus on kolmannes kaikista tunneista

kun katsomme terveyden ja toimintakyvyn sisällä liikuntatunteja kotitaloutta terveystietoa ja toisaalta sitten eri taideaineita joiksi lasketaan musiikki kuvaamataito käsityö ja nyt esitetty draama näiden osuus on noin kolmannes kaikista oppitunneista ja itse pidän erittäin tervetulleena sitä että vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvointia ja luovuutta näiden oppisisältöjen kautta

kiinteistötoimikunta joka viime vuonna työskenteli päätyi siihen vaihtoehtoon että tullaan perustamaan kolme erillistä yhtiötä yliopistojen kiinteistöistä eli helsingin alueen yliopistoille omansa aalto yliopistolle omansa ja muun suomen yliopistokiinteistöille omansa

tilanteeseen on saatu parannusta hallituksen keväällä tekemässä kehyspäätöksessä mutta asiaa on tarpeen jatkossa edelleen tarkasti pitää silmällä ja kiinnittää siihen huomiota

peruspalveluministeri ei nyt ole paikalla mutta meillä kyllä terveydenhuoltolaki jo lähtee siitä että entistä enemmän on pyritty purkamaan pois rajaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä ja myös sosiaalitoimia on pyritty mahdollisimman vahvasti integroimaan tähän kokonaisuuteen

tämä kysymys on loppuunkäsitelty

yhtenä määrärahatilanteeseen vaikuttavana tekijänä aluehallintovirastojen ja ely keskusten maksupolitiikkaa tullaan yhtenäistämään ja suoritteiden kustannusvastaavuutta on tarkoitus nostaa

arvoisa puhemies

se on lähtökohta myös hallituksen politiikassa hyvinvointipalveluiden suhteen se että kunnat järjestäisivät ja rahoittaisivat mahdollisimman pitkälle koko sosiaali ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää mutta toki vaativimmilta osilta siinä tarvitaan yhteistyötä kuntien välillä

muutama viikko sitten pidetyssä hallituksen politiikkariihessähän nousi pääaiheeksi nimenomaan työurien pidentäminen molemmista päistä jolla halutaan vastata tähän julkisen talouden kestävyyteen tulevaisuudessa

oinonen ei välttämättä tunne draamapedagogiikan lähtökohtia ja tavoitteita kun hän yhdistää sen tähän tupakkalainsäädäntöön ja aikuisten ihmisten tupakantuskaan opetusharjoittelussa joka kestää siis viikkoja vuorotta

yhteenvetona voidaan todeta että hallituksen selonteossaan esittämät aluehallinnon kehittämislinjaukset ovat saaneet valiokuntakäsittelystä tukea ja tämän perusteella linjausten jatkovalmistelua on hyvä viedä eteenpäin ja siten että tässä mietinnössä esiin nostetut painopisteet ja kehittämisen kohteet otetaan mahdollisimman hyvin jatkovalmistelussa huomioon

päädyimme erityisesti nyt ajamaan eteenpäin sen tyyppisiä toimenpiteitä joilla parannetaan opintojen ohjausta koko matkalla perusopetuksesta aina työelämään saakka

oinosen alueella

mutta ilman muuta käymme näitä epäkohtia läpi jos niitä nyt tämän osalta ilmenee

arvoisa puhemies

tähän tulee erillinen työryhmä joka ryhtyy nyt käymään läpi erityisesti näitä nivelvaiheita koska nuoret tarvitsevat myös ohjausta siinä että he tietäisivät mitkä ovat heidän vahvuuksiaan ja mille aloille heidän kannattaa suuntautua kuinka sinne haetaan

mutta nyt on tullut esille että tähän liittyy selvästi epäkohtia koulujen toiminnan osalta ja sen johdosta opetushallitus on parhaillaan valmistelemassa tästä ohje ja suosituskirjettä kouluille

asianmukaiset tauot ilman muuta myös työharjoittelussa järjestetään opiskelijoille tämä kysymys on loppuun käsitelty ja kysyy tutkija j

tarkoitus ei ole tuoda uusia tällaisia välimallin tutkintoja vaan nythän suomalaisessa ammatillisessa koulutuksessakin on linjana ollut se että nämä ovat myös jatko opintokelpoisuuden antavia tutkintoja ja niiden laajuus on mitoitettu sen mukaan

arvoisa puhemies

nehän ovat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen itsensä päätettävissä olevia asioita mutta meillä on yhteinen neuvottelukunta jonka kanssa tämän vuoden aikana käymme nämä ehdotukset läpi

sen keskeinen sisältö on se että henkilökohtaisia etuuksia henkilökunnalle tai oppilaille ei näihin tarjouksiin tule sisällyttää eikä sellaisia etuuksia tule vastaanottaa

sen sijaan nimenomaan sosiaali ja terveysalan kanssa on käyty keskustelua siitä että muun muassa vanhuspalveluissa on paljon sellaisia työtehtäviä jotka eivät välttämättä edellyttäisi aivan näin pitkää monivuotista koulutusta ja sen johdosta pyrimme paremmin hyväksikäyttämään sitä mahdollisuutta joka jo nyt on että ammatillisia koulutuksia voi suorittaa moduuleittain

hallitus on edellyttänyt että sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut tekevät omat esityksensä tämän vuoden aikana siitä miten ylioppilaiden pääsyä korkea asteen opintoihin voidaan nopeuttaa

eli silloin kun valtion toiminnoissa tehdään uudelleenorganisointeja sen yhteydessä aina arvioidaan myös alueellisia sijoittumisnäkökohtia

se tarjoaa hyvät lähtökohdat opetukselle

myös suosittelemme sitä että aina tehtäisiin julkinen tarjouspyyntö silloin kun koulukuvauksesta on kyse ja pyydettäisiin useammalta tarjoajalta tarjouksia ja ne ovat julkisia ja näin voidaan arvioida niiden kokonaisedullisuutta

tämän pohjalta hallitus on edelleenkin toiminut siten että aina kun kokonaisuuden kannalta on perusteltua silloin arvioidaan näitä niin sanottuja hajasijoittamisen vaihtoehtoja mutta siinä otetaan aina kokonaistaloudelliset näkökohdat huomioon

valitettavasti monissa näistä pienistä kunnista syntyvyys on tavattoman pientä ne ovat harvaanasuttuja alueita usein ja tulee olemaan erittäin haastavaa seuraavina vuosina turvata siellä laadukas perusopetus